kun käytössämme tänä päivänä on synnytysvalmennuskursseja niin miehille kuin naisille erilaisiin oppilaitoksiin pyrkimyskursseja ja monta muuta niin nyt tarvittaisiin tutustu vanhenemiseen kursseja

en kyllä haluaisi kauheasti yllyttää ketään jättämään ongelmia selvittämättä koska sitten ei ole valtiovallallakaan sitäkään rahaa käytettävänä mikä tässä prosessissa varmaan tarvitaan

olisi hyvä tietää mitä vanheneminen tarkoittaa miten erilaisiin todennäköisiin vaivoihin ja ongelmiin tulee suhtautua ja miten voimme tukea ikääntyvää ihmistä ja lähimmäistä

illan parin kurssilla saataisiin jo paljon aikaan eikä meidän tarvitsisi seurata tässä suhteessa elämänkulkua vain ihmetellen vaan tietäen miten elämä menee minkälaisia asioita eteen tulee

arvoisa puhemies

on hienoa että omaishoidon tukea jaetaan vaikka sen määrä suhteessa sen tarpeeseen ja omaishoitoa tekevien määrään on aivan liian pieni

ja on hyvä todeta että laitoshoidon nimikkeistä joita voidaan mainita viisi tehostettu palveluasuminen on suhteellisesti noussut eniten

samalla tiedämme että työpaikoissa pysyminen tällä alalla on aika haasteellista

toivon että jaksaisimme tästä asiasta keskustella myös yli oppositiohallitus rajan asiallisesti pyrkien siihen että hoitomme huomenna ensi vuonna olisi parempaa kuin tällä hetkellä

haluaisin kysyä

asuntotuotantoa lisättäisiin muun muassa asuntotuotannon kustannustehokkuutta parantamalla

sehän on hallinnon tehtävä tietysti mutta mielellään kuulisimme siitä koska meillähän on tällä hetkellä varsinkin kunnissa huutava pula siitä suoraan kotiin ja perheisiin kohdistettavasta avusta joka voisi olla se ennaltaehkäisevä elementti tässä sanoisinko varsin ikävässä pahoinvoinnin ketjussa joka meidän nyt pitäisi pian murtaa hyvinvoinnin ketjuksi

toimenpideohjelman pääsisältönä oli mahdollistaa kokeilut joissa rakentaminen joillakin kokeilualueiden kaava alueilla tapahtuisi kevennetyillä rakentamis ja kaavamääräyksillä

neljä päätöstä joka päivä

tiedän että ministerillä on hyviä vastauksia ja tehtävä on rankka mutta onko näkyvissä jotakin todellista jos tässä voitaisiin saada aikaan hyvinvointia ja pahoinvoinnin vähentämistä

arvoisa herra puhemies

juuri näinhän ne ovat sekä suomessa että maailmantaloudessa mutta silti en käy arvioimaan vain yksittäisiä päätöksiä joita on tehty vaan hieman haluan tarkastella tätä kokonaisuutta

eli siis henkilöä kohden laskettu tulo on heikentynyt ja siksi tätä siirtymistä huonompaan sosiaaliseen asemaan on jossakin määrin tapahtunut

arvoisa puhemies

näitä elämänmittaisen kulun neuvoloita tarvittaisiin siinäkin kun murrosikää lähestyvät nuoret kokevat entistä enemmän erimuotoista ahdistusta tytöt ainakin mitatusti enemmän kuin pojat

kolmella neljäsosalla hakijoista syynä ovat mielenterveysongelmat

pitkittyvä työttömyys heikoimmissa tulonsaajaryhmissä elävien lähimmäistemme suurempi sairastavuus eliniänodotteen jakautuminen hyvinvoinnin mukaan juomishakuisuus nekin kaikki kertovat syrjäytymisestä ja suomalaisen elämisen tason ja ilon heikkenemisestä

todellakin tarvitsisimme tätä elämänikäistä neuvola neuvontajärjestelmää aina seniori iän portaille asti siellähän me tunnemme ajatuksen seniorineuvoloista

arvoisa puhemies

eräs osa tätä suurta yhteiskunnallista keskustelua on myöskin keskustelu taloudellisen päätöksenteon luonteesta

jako köyhien ja menestyjien välillä uhkaa eittämättä kasvaa ellei sitten sosiaalisektori sitä valitettavasti yhä kaventuvilla resursseillaan jossakin määrin korjaa

merkittävä tekijä on yritystoiminta pienyritte liäisyys joka juuri korjaa niitä railoja joita liian suurissa yksiköissä tapahtuvat päätökset aiheuttavat

tämä on eräs tärkeä näkökulma tämän päivän välikysymykseen juuri työpaikka luo turvallisuutta ja toivoa yksilölle perheelle ja koko yhteisölle ja tuo kestävimmän avun tämän päivän vaikeaan kysymykseen

asuntoministeri kiuru te olette hyvin napakasti käynyt korkotukilainoituksen kimppuun sitä kehittämään

haluaisin myöskin kysyä vapaarahoitteisen asuntotuotannon puolesta kysymystä joka koskee varmaan vanhenevaa väestöä ja monia syrjäisempiä seutuja joissa asuntojen arvot sinänsä eivät nouse hyvin korkealle

ei ainakaan turhia riskejä ottaneiden toimijoiden vahinkojen maksamista

aivan perustellusti koetaan että on epäoikeudenmukaista tehdä työtä maksaa veroja olla kunnon kansalainen ja siitä huolimatta köyhtyä sekä kaiken lisäksi kokea että ei voi vaikuttaa yleiseen kehitykseen

toimiva talouselämä tarvitsee vapautta ja yritteliäisyyden ilmapiiriä

vastaavasti riskien varalta tarvitaan eriasteisia turvajärjestelmiä jotta ihmisen ja hänen läheistensä elämä ei muodostu kohtuuttoman tukalaksi

tämän päivän yleisen ja eurooppalaista tasoa laajemmankin taloudellisen kriisin syynä ei sittenkään ole vain klassinen työn ja pääoman välinen ristiriita

kun numerot liikkuvat moninkertaisesti nopeammin kuin reaalinen raha tai mitkään reaalitalouden tekijät joutuvat rahan liikuttajat myös monenlaisiin haasteisiin ja jopa houkutuksiin

monimutkaiset rahataloudelliset järjestelyt ja liian usein myös pyrkimys nopeisiin voittoihin tuovat mukanaan riskejä ja ristiriitoja joiden korjaaminen on kallista

kumpi teki suuremman virheen

mutta samalla on varoitettava siitä että valvonnalla voimme saada aikaan myös rakenteita joissa valta keskittyy ilman että toiminta silti todellisella tavalla järkevöityy

tällä tulokulmalla voidaan eliminoida pois keinottelua ja virhearviointeja jotka joskus ja joskus liian usein liittyvät suurten raha ja pääomapanosten ohjaamisvaltaan

tässä edustaja männistöä nyt vähän haastaisin kuitenkin avioliitto on erittäin haastava instituutio ja myöskin jännittävä en nyt jättäisi tätä juridiseen hienojakoisuuteen

kyllä avioliittoon seksi kuuluu ollaan siitä iloisia

parisuhdelaillakin joka täällä aikanaan on säädetty on ollut paljon seurauksia muun muassa aika paljon kiistelyä kirkkojen ja seurakuntien piirissä mistä en ole ollut ollenkaan iloinen

vielä lopuksi on todettava varmaan ja varmaan edustaja männistö myöntää sen että avioliittolakeihin jää paljon rajauksia tämän jälkeenkin

onneksi näin on

ne ovat perusteltuja rajauksia ja minun mielestäni avioliittolaki nykymuodossaan on hyvä kun sen rajaa näin miehen ja naisen väliseksi liitoksi

tässä on hienoja melkein sanoisin runollisia puheita pidetty asian ympärillä

kun edellisen puhujan kanssa olemme myöskin aikanaan aikaisemmissa elämänvaiheissa saattaneet keskustella vaaliliitoista jotka ovat olleet tällaisia korvikkeita näille vaalipiiriasioille niin ja toteuttaneetkin niitä runsain mitoin ja varmaan ihan hyvällä mielellä ja hyvillä tuloksillakin on pakko tähän asiaan sanoa pari sanaa kun enemmän ehkä kuin kukaan muu tässä salissa olen joutunut tämän taakan kanssa painimaan

pienelle puolueelle joka joutuu kuitenkin kaikissa vaalipiireissä toimimaan nämä vaalipiirikohtaiset rajat tietysti ovat hyvin hankalia

tämä asiahan on myöskin voidaan sanoa kolmisenkymmentä vuotta ollut tiedossa että jotkut vaalipiirit lähtevät meillä kasvamaan tiettyyn suuntaan taikka tietyt vaalipiirit pienenevät tiettyyn suuntaan ja tietyt vaalipiirit kasvavat tiettyyn suuntaan ja sanoisin näin uusmaalaisena ja vantaalaisena että ei se niin helppoa täällä meilläkään ole

vantaan vieressä tuossa lähellä on iso kaupunki espoo joka myöskin aika hyvin menestyy usein vaaleissa koska siellä on paljon aktiivisia äänestäjiä niin että meillä vantaalaisilla on ihan hyvä taistelu aina tähän taloon kansan tuella selvitä

edellinen hallitus teki tietyn uudistuksen

tällaiset asiat pitää katsoa koko maa silmien edessä

satakunta on suhteellisen pieni vaalipiiri

keski suomikin pikkuhiljaa on ollut joiltakin osin pienenemässä taikka pienenemisen rajamailla

ja jos tätä korjausta kauan odotetaan niin jaetaan vielä kolmeenkin jos kaikki väki pakkaa tänne uudellemaalle mutta ehkä nyt kuitenkin seuraavassa vaiheessa joku mielekäs jako sitten tulee kahteen mutta ei vielä tässä yhteydessä

sanoisin että tässä demokratian kannalta kuitenkin mennään eteenpäin ja sanoisin myöskin niin yksittäisenä kansanedustajana että jatkouudistuksessa jopa tätä konserttia minimimäärä pitää voida tarkastaa ehdokkaiden minimimäärääkin pitää voida tarkastella

mutta ihan rehellisesti hyvällä mielellä huomenna äänestän kyllä tässä kohdassa mennään eteenpäin

arvoisa puhemies

itse vain joudun toteamaan että kuitenkin tässä uudistuksessa annetun äänen vaikutus tuleviin eduskuntapaikkoihin on oikeudenmukaisempi ja tasapainoisempi

yritän hieman samoista ajatuksista lähteä ehkä vähän vaatimattomammista ympyröistä mutta kuitenkin niistä tekijöistä jotka vaikuttavat siihen kehykseen joka taas on meidän budjettimme talousarviomme pohjana

silti hallitus ansaitsee kiitoksen hyvästä ja tietoisesta pyrkimyksestä kulkea toiseen suuntaan kuin mitä monissa kovin velkaantuneissa euroopan maissa on monina alijäämien vuosina tehty ja nähty

velkasuhteen eli siis velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kasvu on saatava taitetuksi velkasuhteen pienenemiseksi vielä tämän hallituskauden aikana mitä nopeammin sen parempi

arvoisa herra puhemies

talouden kehityksen kannalta olennaista on kehyksen viitekehys ja ne reunaehdot joihin ei välttämättä omin taloudellisin ratkaisuin ollenkaan päästä suoraan käsiksi

kansainvälisen kehityksen nykyisiin kielteisiin piirteisiin liittyvät pitkään jatkuneet paikalliset konfliktit joilla aika usein on valitettavasti laajempia liittymäkohtia

euron käytöstä ovat puuttuneet etukäteen riskejä vakauttaneet toimenpiteet

pelkät noudattamatta jääneet säännöt eivät ole riittäneet vaan vakausmaksuja muodossa tai toisessa olisi pitänyt kerätä jo järjestelmän alusta asti

ilmastopolitiikassa ja yksittäisissä ympäristöpoliittisissa ratkaisuissa päätökset aiheuttavat välillä yksittäiselle toimijalle ongelmia

joskus taas parhaatkaan ponnistelut eivät tuota lainkaan riittäviä ympäristön kestävyyttä parantavia tuloksia

täällä kotimaassa väestöpolitiikkamme on tuottanut vuosikymmenten aikana kansainvälisesti ja historiallisesti ainutlaatuisen ja nimenomaan kielteisessä mielessä poikkeavan tilanteen

tämä on ollut meiltä suuri virhe ja kaikkien selvitysten mukaan juuri nämä rakenteelliset tekijät ovat mitä olennaisimpia kestävyyteemme vaikuttavia seikkoja

siksi kristillisdemokraatit ovat taistelleet lapsilisien kotihoidon tuen hyvien päiväkerhojen ja kaiken kaikkiaan lapsiperheiden paremman aseman puolesta ja näin tulemme jatkamaan

arvoisa herra puhemies

kunnat eivät pysty aina taistelemaan työvoimasta samoilla periaatteilla kuin parhaat yksityisen puolen toimijat

siksi on syytä kiinnittää huomiota myös niihin laadullisiin tekijöihin joilla kunnallisen palvelusektorin työntekijöitä voidaan innostaa tukea ja ikääntymisen eri vaiheissa myös kuntouttaa

ennalta ehkäisevät elementit ovat talouden kestävyyden kannalta aivan ensiarvoisen tärkeitä

lopuksi

hallitusohjelma korostaa suomea kansalaisten suomena kansalaisjärjestöjen ja kolmannen sektorin merkitystä tukipolitiikalle ja tätä toimintaympäristöä helpottamalla voimme saada paljonkin uutta hyvinvointia juuri tästä toimintaympäristöstä

hallitus kasvattaa kansalaisjärjestöjen osuutta kaikesta kehitysyhteistyöstä tämäkin on hyvin tärkeä linjaus tiukkojen resurssien ajassa